arvoisa puhemies

nuorisotyöttömyys on kasvanut hälyttävällä ja vakavalla tavalla

arvoisa puhemies

kannatan ed

yksikin syrjäytynyt nuori on liikaa

kun hallitus on leikannut viime vuoteen nähden myös työllisyystoimiin varattuja rahoja on yhtälö mahdoton

tästä edusta räsäsestä raitis taiveahon kannatan ed

edellisen laman kokemukset pitää ottaa vakavasti

nuorten työttömyys ja uuden pitkäaikaistyöttömien sukupolven syntyminen pitää estää

nuorten hätä pitää siis ottaa vakavasti

esitimme tätä jo maaliskuun lopulla

aikooko hallitus siis tuoda lisätalousarvion vielä tämän kevään aikana ja painottaa siinä aivan erityisesti nuorisotyöllisyyden edistämistä

asiaan on tartuttava heti viivyttelyyn ei ole aikaa

arvoisa puhemies

kannatan

tällainen keino on esimerkiksi nuorten yhteiskuntatakuu jolla nuorelle varmistetaan harjoittelu tai työpaikka kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen

oletteko siis valmiit lisäämään resursseja työvoimatoimistoihin ja ohjaamaan sitä nuorten yhteiskuntatakuun laajentamiseen jotta nuoret saadaan osalliseksi yhteiskuntaan

kannatan on siis äänestettävä mietintöön ja edustaja per räsänen

kannatan ed

luonnon monimuotoisuuden teemavuotta vietämme parhaillaan ja näin maailman ympäristöpäivänkin yhteydessä on tämä luonnon monimuotoisuus syytä nostaa vahvasti esiin

luonnonsuojelurahoitus tarvitseekin kipeästi korotusta

päätöksessä on onnen tunne kahdeksankymmentäneljä ja enintään viisikymmentäyksi ei ääntä poissa kuusikymmentäneljä eduskunta on arvoisa puhemies

kannatan

oletteko valmiit lisäämään etelä suomen metsien suojelun monimuotoisuusohjelma metson rahoitusta

ja oletteko tuomassa tällä kaudella nuo kansallispuistot johon ministeri edellä viittasi selkämeren ja sipoonkorven kansallispuistot vielä tämän kauden aikana päätökseen

tässä on nyt kovasti korostettu kuinka tämä budjetti auttaa kaikista pienituloisimpia

on toki positiivisesti sanottava se että pienimmät vanhempain etuudet nousevat mutta totta on myös se että kaikista köyhimmät kaikista pienituloisimmat toimeentulotuen saajat jäävät täysin ilman parannusta asemaansa

räikeintä on köyhimpien lapsiperheiden tilanne minkä tässä kollegat edellä toivatkin esiin eli lapsilisän korotuksista eivät hyödy kaikista pienituloisimmat

mielestäni sen lisäksi tarvittaisiin kipeästi toimeentulotuen tason parantamista sekä sen rakenteen uudistamista niin että se huomioisi nykyistä paremmin tämän ajan nykyajan välttämättömimmät tarpeet mitä se ei tällä hetkellä tee

eikö olisi muutenkin kaikista pienituloisimpien kannalta tarpeen huomioida ja toteuttaa nämä sdpn vaihtoehtoonkin sisällytetyt kunnallisen perusvähennyksen korotus toimeentulotuen lasten perusosan korotus ja työmarkkinatuen korotus josta jäävät nämä ihmiset esimerkiksi työttömät täysin ilman mitään parannusta

arvoisa puhemies

minusta tämä on varsin hyvä esitys

ylipäätänsä siitä miten tämä sitten käytäntöön toteutuu ja miten nuoret lähtevät lisääntyykö nuorten äänestysaktiivisuus voimme ottaa sitten oppia kun arvioidaan muiden vaalien osalta tulevia ratkaisuja

muutoin olen sitä mieltä että äänestysiän laskua tärkeämpää on se että aidosti panostetaan varhaisnuorten vaikutusmahdollisuuksiin siihen että ihan todella niissä nuorisovaltuustoissa ja nuorisofoorumeissa päästäisiin vaikuttamaan

esimerkiksi ammattikouluissa on hyvin vähän yhteiskunnallista vaikuttamista ja yhteiskunnallisia aineita muutenkaan puhumattakaan esimerkiksi eurooppa opinnoista joiden määrä on kyllä surullisen vähäinen eri koulutusasteilla

mutta tämän äänestysiän laskusta huolimatta toivon että kaiken ikäiset pitävät nuorten ja lasten asioita mielessään että se ei ole se peruste että tarvitsee äänestysikää laskea

erityisen ongelmallista näiden palveluseteleiden osalta on nimenomaan nämä omavastuuosuudet ja erityisen pöyristyttävää on se että tähän esitykseen sisältyy tuo asiakasmaksusäätelyn purku

käytännössähän palveluseteleihin sisältyvä valinnan mahdollisuus kohdistuu vain parempituloisille kun taas pienituloisemmilla tätä mahdollisuutta ei ole

toisena kysymyksenä kysyisin onko todella niin että tähän tarkoitukseen ei olla ohjaamassa nyt yhtään lisää valtionosuuksia kun tiedämme että kunnilla on kovin tiukka tilanne ja julkisen sektorin palveluiden rahoituksesta on kyllä vaikea irrottaa rahoitusta uusiin muotoihin lypsykuskeja mitä vielä muutama puheenvuoro solisteina kun ministeri käyttää ensimmäisen vastasi come

räsäsen kanssa siitä että on erittäin valitettavaa että tähän sinänsä hyvin kannatettavaan lakiesitykseen sairaanhoitajien työnkuvan laajentamisesta ja sairaanhoitajien osaamisen paremmasta käyttöönotosta on kytketty tämä valitettava asiakasmaksumuutos

räsänen toi esiin ja valitettavasti tämä on tämän nykyhallituksen linja jota edelleen tässä viedään tähän huonoon suuntaan

muutoinhan terveydenhuollon linjana on ollut ennen kaikkea vaativan hoidon keskittäminen kuten tänäänkin tässä keskustelussa on tullut ilmi

eikö nimenomaan vaikeaa reumaa sairastavien ja lapsireumaatikkojen hoidon keskittäminen olisi järkevää ministeri risikko ja tässä teillä olisi mahdollisuus linjata tähän suuntaan

eli teettekö pian ratkaisut keskittääksenne toiminnot heinolan sairaalaan

lipponen ja haluan ed

asko seljavaaralle vastata tähän hänen puheenvuoroonsa siltä osin että missään nimessä se että on julkisia edullisia ilmaisia palveluita ei tarkoita sitä että emme arvostaisi niitä alan tekijöitä jotka sitä työtä tekevät

päinvastoin kysehän on siitä että meillä yhteiskunnassa ovat terveyserot kasvaneet hyvin voimakkaasti ja samaan aikaan myös terveyspalveluiden saatavuudessa on suuria eroja eri yhteiskuntaryhmiin kuuluvien ihmisten välillä

päinvastoin sitä kansanterveystyön perusajatusta että painopiste on ennaltaehkäisevässä terveyden edistämistyössä joka on maksutonta me haluamme ylläpitää ja sen takia sosialidemokraatit eivät hyväksy tätä maksulain muutosta tässä yhteydessä on vielä vastaus purua tällä kertaa edustajille

kuusisto virtanen erkki virtanen

lahtela ei

jos joskus ylivarovaista ja siitä

on tärkeää että sairaanhoitajien ja lääkäreiden työnjakoa voidaan joustavoittaa ja järkevöittää ja näin saadaan sairaanhoitajien osaaminen nykyistä paremmin käyttöön

on kuitenkin harmi että tähän hyvään lakiin on ujutettu uusi terveydenhuollon asiakasmaksu kun sairaanhoitajan vastaanotot tehdään jatkossa maksullisiksi

tämän ja sen seikan vuoksi että ravitsemusterapeuttien ravintovalmisteiden määräämisoikeus on jätetty tämän lain ulkopuolelle puolueellamme on tähän lakiin vastalause jota kuvaan tarkemmin tuonnempana

tämä lakimuutoshan mahdollistaa terveyskeskuksessa palvelusuhteessa oleville sairaanhoitajille rajatun lääkemääräämisoikeuden mutta vain niiden varsin tavanomaisten lääkkeiden osalta jotka tullaan erikseen säätämään asetuksella ja näistäkin vain niihin lääkkeisiin jotka nähdään juuri kyseisen sairaanhoitajan työn kannalta tarpeellisina

oikeus olisi riippuvainen terveyskeskuksen vastaavan lääkärin määräyksestä ja määrittelystä

tuleekin huolehtia tämän koulutuksen sisällön laadusta ja koulutuksen rahoituksesta

tähän valikoidut sairaanhoitajat ovat hyvin koulutettuja kokeneita ja monella tavalla alansa valikoituneita työntekijöitä joilla todella on uskon että on kyky myös tähän laajenevaan lääkkeenmääräämisoikeuden toteuttamiseen

tästä olisimme toivoneet mietintöön kirjausta mutta hallituspuolueet eivät siihen valitettavasti suostuneet

kun lääkkeenmääräämisoikeuden saavien määrä kasvaa tulee huolehtia siitä ettei päällekkäinen ja monilääkitys lisäänny koska se on jo nyt ollut vakava ongelma

eri lääkärithän saattavat määrätä samalle potilaalle lääkkeitä jolloin lääkemääristä voi tulla suuria ja joskus määrätty lääkitys voi olla jopa vastavaikutteista

yhteiskuntaa ei siis pidä missään nimessä medikalisoida lisää vaan jatkossakin sairaanhoitajien työn tulee painottua lääkehoidon sijaan pääosin muuhun työhön

uudistus ei saa myöskään johtaa siihen että lääkäripalveluiden saatavuutta säästösyistä karsittaisiin entisestään esimerkiksi pitkäaikaishoidossa

onkin tärkeää että asetuksessa tullaan säätämään esimerkiksi määräaika lääkärin toteuttamaa lääkehoidon seurantaa varten

ylipäätänsä terveyskeskusten riittävistä lääkäriresursseista tulee huolehtia

lääketurvallisuudesta tuleekin huolehtia

vastaavissa tilanteissa lääkärien osalta apteekki saa valvirasta tiedon lääkärin ammatinharjoittamisoikeudesta ja sitä koskevista rajoituksista kuten myös lääkärin erikoisalasta

on kuitenkin huomioitava että sairaanhoitajien määrättäviksi sallitut lääkkeet ovat hyvin rajattuja ja esimerkiksi keskushermostoon vaikuttavia tai huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä eivät sairaanhoitajat voi jatkossakaan määrätä

on valitettavaa että laissa ei ravitsemusterapeuteille annettu oikeutta määrätä ravintovalmisteita vaikka heillä on niihin paras osaaminen

myös ravitsemusterapeuttien osaaminen tulisi ottaa tehokkaasti käyttöön

jatkossa tulee myös arvioida mahdollisuutta sallia fysioterapeuteille tiettyjen lääkeaineiden määräämisoikeus

mutta suurin ongelma suurin ongelma tässä laissa on tämä asiakasmaksumuutos

lakia sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista siis esitetään muutettavaksi siten että myös sairaanhoitajan vastaanotosta voitaisiin jatkossa periä asiakasmaksu

sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksut rasittavat erityisesti pienituloisia työelämän ulkopuolella olevia ja pitkäaikaissairaita ihmisiä siis yleisesti ottaen yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä

potilaiden lääke ja asiakasmaksukulut jäävät kuitenkin helposti alle terveydenhuollon maksukattojen eivätkä he huolimatta suurista kuluistaankaan saa hyvitystä maksuista

tästä huolimatta nykyhallitus on useaan otteeseen nostanut sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tällä vaalikaudella ja nyt julkiseen terveydenhuoltoon tuodaan jälleen jälleen tuodaan uusi asiakasmaksu

käytännössä lakiesitys tarkoittaa sitä että sairaanhoitajan palvelut terveyskeskus ja avosairaanhoidossa ovat jatkossa aina maksullisia

arvoisa rouva puhemies

vaikka lain tarkoitus olisikin säilyttää ennalta ehkäisevät palvelut maksuttomina on hoidollisten ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden erottaminen toisistaan käytännössä mahdotonta esimerkiksi pitkäaikaissairauksien seuranta kuten verenpaineen mittaukset ja verenpainelääkitys ja diabeetikkojen hoito

siis tämä ratkaisu mikä ajoi reumasairaalan lakkauttamiseen pohjautui juuri siihen mikä tässä keskustelussa on tullut esiin eli sairaanhoitopiirit lähettivät vähemmän reumasairaalaan potilaita ja toisaalta toisena tekijänä kela kilpailutti hoidon aikuisreuman osalta

tästä syystä sairaanhoitajan palvelut olisi tullut säilyttää kokonaan maksuttomina

sosiaali ja terveysministeriön mukaan asiakasmaksut käytännössä kevenisivät kun kalliimpien lääkärikäyntien sijaan voitaisiin käyttää edullisempia sairaanhoitajan vastaanottoja

tästäkään ei ole kuitenkaan mitään takeita sillä jos asiakas sairaanhoitajan palvelujen lisäksi tarvitsee lääkärin palveluita hänen kustannuksensa vain nousevat

mutta vastoin kuin ed

kaikilta osin näin ei ole toimittu mitä ihmettelen

ravitsemusterapeutilla jolla on riittävä käytännön kokemus on oikeus määrätä apteekista hoidossa käytettäviä kliinisiä ravintovalmisteita kun lääkäri on tehnyt taudinmäärityksen

metso määrärahoja on myös leikattu ja vaikka tästä taloussuhdanteesta johtuenkin määrärahalla saadaan hieman enemmän hankintoja aikaiseksi niin kuitenkin metson alkuperäisistä tavoitteista ollaan jäämässä kuten valtiovarainvaliokunnan mietinnöstäkin käy ilmi

tiilikaiselta kun totesitte että metso on onnistunut kovin hyvin oletteko oikeasti tyytyväinen siihen että metson tavoitteet ovat jäämässä toteutumatta

ja vielä kysyisin kun täällä keskusta niin voimallisesti tätä ympäristöministeriön alasajoa ajaa ettekö todella näe että tässä ajassa jos missä ympäristöministeriön toimiala on se jota pitäisi ennemminkin vahvistaa kuin lähteä heikentämään

kysyisin tästä metson rahoituksesta

on äärimmäisen hyvä että sitä lisätään ja on uutisoitu että se jopa kolminkertaistuu mutta on jäänyt mainitsematta se että se pitkälti tapahtuu sisäisinä siirtoina luonnonsuojelualueiden muiden hankintojen rahoituksesta

valitettavasti ympäristötyömäärärahat laskevat tämän vuoden tasoon nähden ja samalla meillä on tämä jätevesiasetuksen täytäntöönpano kuitenkin kesken ja voisi sanoa että ilmastokriisin rinnalle on varmaan maailmanlaajuisestikin nousemassa vesikriisi yhä vahvemmin

tiusanen sanoi olen myös huolissani ympäristöhallinnon resursseista varsinkin kun hyvin tärkeä kööpenhaminan kokous lähestyy ja lisää työmäärää varmasti

arvoisa puhemies

tiusanen vähättelisi sairaanhoitajien osaamista mutta haluan vaan muistuttaa siitä että tässä vielä nyt sairaanhoitajalta edellytetään erillistä lisäkoulutusta ja sen jälkeenkin heille tulee vain hyvin rajallisesti lääkkeiden osalta tämä oikeus määrätä lääkkeitä

jos vastaava lääkäri arvioi niin että tämän sairaanhoitajan työn hoidon kannalta ja potilasturvallisuuden osalta on hyvä että tiettyjä lääkkeitä hänet oikeutetaan määräämään niin silloin vain tämä oikeus tulee

siihen huoleen yhdyn että lääkäripalveluiden pitää olla myös jatkossa kaikkien saatavilla ja toivon että tämä ei todella toimisi säästölakina mitä itsekin vähän pelkään